kun on suuremmista summista kysymys niin silloin on kysymys siitä että pyritään hankkimaan vaikutusvaltaa tuolla avustuksella olennaisesti vaikuttamaan tuon ehdokkaan valituksi tulemiseen ja silloin tämä julkisuus on erittäin hyvä

nyt kuitenkin kotitaloudet ovat varsin turvatussa asemassa eikä tarvitse pelätä sitä että asetelma olennaisesti muuttuu paitsi se on totta lähinnä vientiteollisuudessa ja se tietysti koskettaa ed

mutta kuten aikaisemmissa keskusteluissa täällä tuli esille niin tietysti jos kovasti aletaan nostaa tätä veroa vielä jatkossakin niin silloin pitää katsoa myöskin nämä sosiaaliset seikat ja sillä tavalla että kenenkään liikkuminen ei

mutta täytyy sanoa että tilannetta nyt kannattaa seurata ja tämän maksun oikeudenmukaisuutta ja sitten jos tuntuu siltä että se ei saa laajaa kansalaisten hyväksyntää nimenomaan liikennerikosten osalta niin siinä tilanteessa katsoo taas vain jostakin kuitin

ja luulen että nyt on löydetty aika hyvä tasapaino siinä suhteessa mikä on avoimuus ja mikä on yksityisyyden suoja ja uskon että näillä säännöksillä voidaan varsin pitkälti edetä

mutta sanon että nimenomaan yritysverojärjestelmän ansiosta tilanne on se että yritykset ovat kapitaalisesti hyvin vahvoja ja on voitu lomauttaa ja on voitu sopeuttaa toimintoja mutta tältä osin meillä on erittäin suuri haaste

keskustelu on että eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen että lakiehdotuksen toinen käsittely on paha tyttö

mielenkiintoisempi kysymys on ruumiin asema sen jälkeen kun henkilö on kuollut mutta voidaan sanoa että tiettyjä oikeuksia myöskin kuolleen henkilön ruumiiseen liittyy

jos ongelmia havaitaan niin siinä tilanteessa voidaan sitten todeta että tiukennetaan vielä säännöksiä tai jos nämä ovat liian tiukkoja voidaan jossakin suhteessa myöskin arvioida sitä pitäisikö näitä sääntöjä väljentää

yksitään uudelleen keskustelu päättyi eduskunta hyväksyi ensimmäisen katsoa olisiko jonkinlainen rajaus sitten kuitenkin tältä osin tarpeen

asiaa loppuunkäsi

on selvää että uskonnon ja omantunnon vapauksien kannalta on merkitystä sillä millä tavalla tätä ruumista kaiken kaikkiaan kohdellaan

on selvää että sekin antaa tiettyjä oikeuksia kuolleen henkilön omaisille ja heidän määräysvallalleen kuolleen henkilön ruumiin osalta

perustuslakivaliokunta lausunnossaan totesi että on tärkeätä että kun irrotetaan näitä elimiä ja kudoksia niin pyritään selvittämään vainajan tahto

tölli käytti erittäin hyvän puheenvuoron jossa korosti että suomi pyrkii siihen että meillä pitäisi olla yhdenmukaiset säännöt turvapaikkapolitiikan osalta ja myöskin yhdenmukainen menettely

täytyy sanoa että tukholman ohjelmahan asettaa tältä osin hyvät lähtökohdat ja tavoitteet eli että mentäisiin yhdenmukaisiin prosesseihin ja myöskin siihen että olisi yhteinen turvapaikkajärjestelmä

tärkeätä on se että on olettama että vainaja suostuu mutta on kohtuullista että kuitenkin pyritään selvittämään

jos sairaalassa on tiedossa lähi omainen soitetaan tälle omaiselle kysytään onko tiedossa vainajan tahto ja jos on selkeästi tiedossa että hän vastusti ei voida ottaa kudoksia mutta jos ei ole tiedossa tahtoa tai on tiedossa että hän oli valmis siihen niin silloin nuo kudokset voidaan irrottaa

meillä on usein vain muutama tunti aikaa näitten kudoksien tai eli mien irrottamiseen ja tietysti jos välittömästi ei saada yhteyttä saada tietoa siinä tilanteessa tuo irrottaminen voi tapahtua

kun asiakirjoja hävitetään niin täytyy olla mahdollisuuksia selvittää erilaisin keinoin poliisiviranomaisen toimesta myöskin ulkomaitten lähetystöissä henkilön henkilöllisyys ja myöskin koska ikä on ollut merkittävä tekijä tältä osin voidaan hankkia kun se on mahdollista hankkia tieto siitä mikä on henkilön oikea ikä ja tällä tavalla voidaan tehdä oikea ja oikeudellisesti turvalli nen ratkaisu

häntäkin pitää kuulla ja hänen mielipidettään arvioida silloin kun hänen kehostaan on kysymys

myöskin mielestäni se on erittäin hyvä että tilanteessa jossa annetaan vääriä tietoja voidaan hylätä hakemus jolla pyritään perhettä yhdistämään

haluan tässä yhteydessä viitata siihen että korkein oikeus antoi keväällä varsin erikoisen päätöksen tosin se oli äänestyspäätös jossa todettiin että oli antanut vääriä tietoja ja perheenyhdistämisessä henkilö oli päässyt suomeen niin huolimatta näistä vääristä tiedoista sosiaaliturva maksettiin eikä väärien tietojen antaminen ollut peruste sille että joutuisi palauttamaan sosiaaliturvan